siksi on huomionarvoista se että me valmistelemme parhaillaan sisäisen turvallisuuden selontekoa jossa kartoitetaan meidän toimintaympäristömme sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat haasteet jotka muuten tulevat suurilta osin ulkoa ja sen jälkeen arvioidaan resurssit käydään hyvä keskustelu ensin valmistelussa laajasti yhteiskunnassa ja sen jälkeen hallituksen piirissä ja eduskunnassa

kysyisin kuitenkin kun on tiedossa että kreikkaa ovat lainoittaneet myöskin monet muut maat kuin euroalueen maat olisiko lähitulevaisuudessa tai tämänkin ratkaisun yhteydessä vielä mahdollista harkita sellaista ratkaisua tai neuvotella ratkaisusta jossa nämä muutkin kreikkaa lainoittaneet maat osallistuisivat tähän hankkeeseen

valiokunnat sitoutetaan ja otetaan mukaan työhön käydään keskustelu siitä mitä me haluamme priorisoida miten me näemme nämä uhkat mihin panostetaan koska työkenttä on aika valtava

uskon että koko hallitus jakaa sen tavoitteen siitä että meidän täytyy tehdä töitä sen eteen että eriarvoisuutta suomessa vähennetään tuloeroja vähennetään köyhemmistä ja heikommassa asemassa olevista pidetään huolta

tulipa luettua joku aika sitten sellainen kirja pääsykokeeseen kuin aristoteleksen nikomakhoksen etiikka ja siinä kirjassahan nikomakhos pohtii sitä minkälaisissa oloissa vaihtoehdot ovat joko hyvin sumeita tai kauheita

siihen tarvitaan kilpailukykyä työpaikkoja työllisyyttä talouskasvua ja siihen tarvitaan terve julkinen talous

aloitetaan poliisista

jos muistan oikein niin suurin osa eduskuntapuolueista ei ollut ennen vaaleja niin nopean tahdin puolella mutta kun me katsoimme sitä kehikkoa niin oli selvää että tämä pitää tehdä nopeammassa ja tässä tahdissa jos velkaantuminen halutaan taittaa ja velkaantumisen taittaminen on aivan oleellinen asia

tietenkin turvapaikanhakijoista johtuvat lisätehtävät työllistävät hyvin paljon ja työtä tehdään eri puolilla sanotaanko kovankin paineen alla mutta määrärahojen osalta tähän on minusta pystytty nyt kohtuullisesti vastaamaan

tilanne on todellakin muuttunut siitä mikä se oli vuoden alussa tai viime syksynä ja tilanne varmasti muuttuu koko ajan

arvoisa herra puhemies

keskusta on nyt huolissaan velkaantumisen pysäyttämisestä hyvä niin mutta jos me muistelemme viime syksyä ja teidän varjobudjettianne niin sieltä löytyi satojen miljoonien jos ei miljardin luokan menojen lisäykset ja verojen kevennyksiä sekä myöskin aika positiivisia verokertymäodotuksia

sen vaikutuksia pystyy kai katsastamaan kuntakohtaisesti ja pystyy näkemään niitä positiivisia vaikutuksia joita se kuntakenttään on tehnyt

ensinnäkin oli hyvä avaus pääministeriltä johon valtiovarainministeri yhtyi että ottavat varmasti vastaan opposition esitykset käyvät ne läpi ja uskon että siihen liittyy vielä se että jos sieltä löytyy hyviä ideoita joita hallituksen papereissa ei ole niin niitä voidaan vakavalla mielellä käydä läpi

tällä kansainvälisellä taantumalla on ollut tosiaan dramaattiset vaikutukset koko meidän julkisen sektorimme tilanteeseen ja koko yhteiskuntaan

sekin on hyvä

infra oy ei

minusta tämä on erinomainen yhteistyön osoitus

jos suomen talous lähtee liikkeelle sillä että uusiutuvaa energiaa tuetaan lisää minä en jaksa uskoa siihenkään eli minusta teidän oma lupauksenne on tyhjän päällä

mutta keskustalle

arvoisa rouva puhemies

veronkorotukset ainoastaan syventäisivät taantumaa tässä tilanteessa ja leikkauslistoilla olisi taas erittäin vakavia vaikutuksia kuntien peruspalvelutuotantoon ja sitä kautta koko meidän hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteisiin

ensinnäkin siitä olen hyvin ilahtunut että kaikki jakavat täällä sen huolen ja tavoitteen että poliisien määrän lasku pitää saada taitettua ja se on yhteistä

minä olen pohtinut sitä että nyt kun on tiedossa keskustelu hallituksen sote mallin perustuslainmukaisuudesta niin millä ihmeen tavalla tämä teidän kotikuntamaakunta mallinne olisi enemmän perustuslain mukainen

tämä jälkimmäinen sana on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle mutta minusta se on merkittävää ja tämä täytyy tietenkin sitten huomioida tulevien vuosien kehyksiä ja talousarvioita mietittäessä

minä en näe erityistä vaihtoehtoa siinä mitä keskusta tällä hetkellä esittää hallitusta kohtaan

mutta pakko se nyt on sanoa että kun katsotaan tätä alenevaa kehystä jos edustaja räsänen voi tämän todistaa niin se oli viime hallitus joka joutui tekemään todella kovia leikkauksia myöskin sisäisen turvallisuuden kehykseen ja siitä huolesta nousi se että meillä oli parlamentaarinen ryhmä joka työskenteli

jos ajatellaan budjettinäkökulmasta maahanmuuttoa niin iso kysymys on se miten me nyt kun tehdään nopeassa tahdissa turvapaikkatutkintaa ja päätöksiä onnistumme kotouttamisessa joka menee tietysti temin vastuulle ennen kaikkea

tällä hetkellä hallitus tekee töitä sen eteen että nämä rahat käytetään tehokkaammin ja paremmin jotta me saamme talouskasvua työpaikkoja innovaatioita ja tässä pitäisi kaikkien olla mukana ja nähdä myöskin tämä hyvä

miksi esimerkiksi suuret kaupungit koskaan kuuna päivänä luovuttaisivat vapaaehtoisesti määräämisoikeuttaan näistä omista sosiaali ja terveyspalveluistaan

nyt me olemme lisänneet sekä hallitusohjelmavaiheessa että nyt kehyksissä rahaa ja sitten me teimme tämän selonteon joka antaa jatkotyöskentelylle pohjaa

eli tässä salissa ei käsittääkseni ole yhtään eduskuntapuoluetta joka ei olisi ollut tekemässä joutunut olemaan tekemisissä tässä vaikeassa julkisen talouden tilanteessa tämän budjettikysymyksen kanssa

mitä tulee sitten tähän yleispolitiikkaan ja siihen miten huomioidaan vaikutukset niin sanotusti tavallisten suomalaisten ihmisten arkeen niin minusta on ollut aivan hyvä periaate että hallitus ottaa käyttöön useammin ja useammin tällaisen kotitalousvaikutusarvioinnin silloin kun tehdään päätöksiä

kunnissa kuitenkin tehdään ja tuotetaan peruspalvelut ja kannetaan päävastuu näiden kansalaisille tärkeiden palveluiden tuotannosta ja siksi kuntien on myös tässä tilanteessa kannettava oma kortensa kekoon

vetovoima on hyvä ja tällä hetkellä kaikki valmistuvat on pystytty työllistämään ja tällä hetkellä käytännössä kaikki poliisimiehet ja naiset ovat töissä

ja kun ne kantavat oman osuutensa velkaantumisen kautta niin myöskin on käytävä jälleen kerran läpi kuntien omat menot mietittävä jokaisen asian kohdalla onko se juuri välttämätöntä tehdä tänä vuonna tai voiko sitä siirtää

tämän asian käsittely pysäytettiin nyt valiokunnassa ja meillä on nyt budjettiriiheen asti aikaa löytää järkevämpi malli kun me vielä tiedämme tästä sen että kunnat eivät juurikaan tule ottamaan näitä maksukorotuksia käyttöön jolloin se lisätulo ei tule toteutumaan

te olette puhuneet tätä samaa koko tämän kolme vuotta aina kun ollaan oltu siinä hetkessä että hallitus valmistautuu seuraaviin isoihin ratkaisuihin

menojen lisäksi on entistä tiukemmin puututtava palveluiden rakenteisiin tehottomuuteen jota kuntakentästä löytyy varmasti palvelutuotannossa

henkilökohtainen mielipide on että tulli pitäisi liittää sisäasiainministeriön alaisuuteen nykymuodossaan koska ptr yhteistyö on hyvin toimivaa

tässäkin on se toinen puoli että sen esityksen perusteella joka on eduskunnassa alennetaan niitä pienempiä päivähoitomaksuja

tämän lisäksi paras hankkeen merkitys kuntatalouden kannalta on entistäkin merkityksellisempi

siitä on kirjaus sen kaltaisesti että tulisi saattaa yhden ministeriön alaisuuteen ja siitä toivottavasti saadaan selvitystyö mahdollisimman nopeasti käyntiin

joka ainut kerta te olette sanoneet etukäteen että hallitus ei saa näitä aikaan

se on sinänsä helppoa koska perussuomalaisethan esittävät lisää rahaa kaikkiin hyviin asioihin ja vastustavat leikkauksia kaikista pahoista asioista

ne ovat syntyneet ja minä luotan tähän hallitukseen

arvoisa puhemies

paras hankkeen tavallaan ensimmäinen osa on saatu päätökseen ja ei ole aikaa hetkeksikään jäädä lepäämään laakereilleen vaan on siirryttävä reippaasti seuraavaan vaiheeseen

vaikka se vaatiikin paljon puhetta ja pölinää päätöksiä syntyy tässäkin tapauksessa ja sen puolesta että velkaantuminen taitetaan ja suomeen syntyy uusia työpaikkoja

siis kyllähän se niin on että jos te sen kotikuntamaakunta mallinne rakennatte niin silloin ne sosiaali ja terveyspalvelut se järjestämisvastuu siirtyy sinne maakunnan tasolle ja siellä sitten kuntayhtymässä niissä sairaanhoitopiirin kokoisissa alueissa päätetään niistä asioista ja silloin sillä pienellä kunnalla ei kyllä toisin kuin te väitätte siinä ole kovinkaan paljon sanottavaa siihen miten ne siellä järjestetään

me odotamme teidän varjobudjettianne

herra puhemies

pelkästään palvelurakenteiden muokkaaminen tässä tilanteessa ei riitä vaan myöskin kuntarakenteeseen on jatkossakin saatava muutoksia

minusta tämä laajempi turvallisuuden käsite on asiallinen huoli mutta haluan vielä sanoa sen että tämä on nyt selonteko joka tehtiin sisäasiainministeriön alaisten viranomaisten toimesta

erityinen huoli ja painopiste pitää ottaa kaupunkiseutujen paras hankkeen jatkolle

strategiassa otetaan laajasti mukaan yhteiskunta ja otetaan laajempi yhteiskunnan turvallisuus käsite ja muun muassa sosiaali ja terveysministeriö ja kansalaisjärjestöt tulevat mukaan tähän keskusteluun

haluaisin yhtyä kiitoksiin hallituksen suuntaan ja koko hallituksen suuntaan näistä toimista telakkateollisuuden ja koko meriteollisuuden kriisin tilanteen parantamiseksi

olisikin hyvä että valtioneuvosto pohtisi vakavasti selvityshenkilöiden asettamista kaupunkiseuduille jos yksikin kaupunkiseudun kunnista sitä toivoo

laivatilausten edesauttaminen joka nyt toteutuu verkoston auttaminen yritysten pystyssä pitäminen ja kolmanneksi työttömäksi jäävien ihmisten auttaminen

ja kai se nyt on rehellistä myöntää että eihän se jos leikataan palveluista tai etuuksista varsinaisesti turvallisuutta lisäävä toimenpide ole

se voisi monella kaupunkiseudulla olla se tie jolla päästäisiin yhteen esitykseen yhteen puolueettomaan näkemykseen siitä mitä kaupunkiseudulla kannattaisi tehdä paras hankkeen jatkon osalta ja siitä saataisiin keskustelulle pohja

meidän täytyy pystyä saamaan vientimme vetämään ja velkaantuminen todellakin sen ansiosta katkeamaan ja tähän me tarvitsemme sitä että me korjaamme meidän kilpailukykyämme kuntoon ja se onkin kaiken a ja o

sen takia pitää saada talous kasvuun pitää saada työllisyys paranemaan jotta tästä leikkausten kierteestä päästään eteenpäin ja voidaan päästä toivottavasti jonain päivänä siihen että voimme lisätä ja parantaa palveluita ja etuuksia

minusta työ on ensisijaista ja silti kun me katsomme isoa kuvaa veropolitiikassa eläkeläisten ja palkansaajan verotuksessa ei ole tällä hetkellä suuria eroja

onko nyt aivan varmaa kuten olen kyllä ymmärtänyt mutta haluaisin sen kuulla että nämä tuet sopivat nyt tehtyyn viking linen laivatilaukseen

nyt näyttää siltä että monilla kaupunkiseuduilla ei päästä edes tavallaan terveeltä pohjalta käymään tätä keskustelua koska ne lähtökohtaiset erot ja ennakkoluulot ovat niin suuria

minä ainakin olen siitä ylpeä ja toivon että sillä on pystytty työllistämään ihmisiä

toisaalta teen kysymyksen joka suuntautuu tulevaisuuteen

euroopan unionin alueella olevat laivatuet vääristävät merkittävästi laivamarkkinoita telakkamarkkinoita ja haluaisin kuulla miten suomi toimii euroopan unionissa näiden telakkatukien pois saamiseksi koska suomi voi ainoastaan hyötyä siitä

haluaisin muistuttaa että kaikkihan lähtee liikkeelle siitä että me olemme joutuneet ilmastonmuutoksen estämiseksi ja hidastamiseksi tekemään konkreettisia toimia energiaverotuksen uudistamiseksi

koska kunnat kantavat suurimman vastuun tästä palvelutuotannosta niin kyllä valtion täytyy tämän hyvän päätöksen lisäksi myöskin tarkalla silmällä seurata sitä että kuntien taakka ei kuitenkaan tule kohtuuttomaksi

se maksaa ja siitä laskusta noin kaksi kolmasosaa menee elinkeinoelämälle ja yrityksille suomalaiselle teollisuudelle noin yksi kolmasosa suomalaisille kotitalouksille

valtion täytyy olla herkällä silmällä herkällä mielellä tässä ja kun budjettia elokuussa aletaan tehdä olisikin oikea aika miettiä tarkkaan mikä kuntatalouden ja kuntapalveluiden tuotannon tila silloin on

se on vaikeata tässä julkisen talouden tilanteessa mutta pelkästään rahalla ei tämäkään asia hoidu vaan hallituksen piirissä mietitään aivan uudenlaisia keinoja millä me voimme tukea kuntia jotta kuntapaikkoja löytyy jotta se kotoutuminen saadaan toimimaan hyvällä tavalla siellä kunnissa

ja niiden kotitalouksien osalta jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa toimivat indeksit jolloin nämä nousevat energialaskut heille korvataan

keskustalle väliin

täällä on lukuisia muita toimia joita te olette peräänkuuluttaneet jotka löytyvät tästä paperista ja jos me pääsemme suomessa siihen että tämän yhteisöveron ja muiden toimenpiteiden vaikutuksesta suomen suunta muuttuu tähän maahan investoidaan yritykset uskovat että täällä kannattaa työllistää ja täällä kannattaa jatkossakin tehdä se on myöskin pk yrityksen etu

siihen mennessä toivottavasti kunnat ovat tehneet näitä omia tehostamistoimiaan säästötoimiaan ja toivottavasti maailmanlaajuinen talouskriisi on silloin paremmalla tolalla ja olemme uuden kasvun kynnyksellä

pk yrittäjä hyötyy siitä että suomessa on ostovoimainen kansa joka käyttää palveluita joka tilaa pk yritykseltä palveluita

sillä tavalla edistämme yrittäjyyttä että löytyy niitä yrittäjiä suomessa jotka vielä osallistuvat tarjouskilpailuihin

tietenkään pelkästään toivon varassa tässä ei kannata elää ja siksi tässä on oltava tarkkana ja tarvittaessa kuntien auttamiseksi on suunnattava lisätoimia

mutta tässä vaiheessa nämä tehdyt päätökset ovat hyviä oikean suuntaisia ja riittäviä

ei tämä ole stabiili nollasummapeli vaan meidän pitää löytää ratkaisu jolla me saamme dynamiikkaa uusia työpaikkoja ja sitä kautta säilytämme meidän hyvinvointimme

sanotaan ensin se että me olemme nyt saaneet ensimmäisen kerran suomen eu jäsenyyden aikana cap maataloustukiratkaisun joka on seitsemän vuotta voimassa

ollaan siitä mitä mieltä tahansa sen byrokraattisuudesta tai tasosta mutta se on joka tapauksessa fakta että nyt se järjestelmä on kiinni pidemmän aikaa kokonaisuutena ja se luo tietynlaisen pohjan minkä varaan voi tulevaisuuden perustaa

meidän täytyy tehdä kyllä johdonmukaista politiikkaa ja minä todella toivon että tässä on se viesti että suomessa halutaan syödä suomalaista ruokaa ja että suomessa uskotaan siihen että sillä on myöskin kysyntää ja menekkiä ulkomailla

minusta tuntuu että te olette myymässä kamiinaa kun teillä on ratkaisu lähestulkoon kaikkeen se että myydään valtion omaisuus

en minäkään eikä ehkä edustamani kansaliike nyt mitenkään kaikkein kovimmin ole pitämässä valtion omistamisen kulmasta itseisarvoisesti kiinni mutta niissä lukumäärissä tai summissa mistä te puhutte ja suhteessa siihen mitä te äsken puhuitte en tätä ymmärrä enää ollenkaan